mieto otti todellakin ihan tärkeän asian esille tuon urheilutapahtumissa tapahtuvan anniskelun

meillä savossa onneksi on ainakin yksi positiivinen esimerkki

tästä tarpeesta on erityisesti päästy näkemään kokemuksia saarijärvellä missä venäläiset liikemiehet joilla on kytkentöjä monenlaisiin tahoihin eri puolilla maailmaa ja jopa moskovan johtopaikoille asti ovat hankkineet maata tai pyrkineet hankkimaan isoja maa alueita

pielaveden sammon lentopallo otteluissa ei kaljaa kitata

valiokunnassa toki pohdittiin asioita monelta kannalta ja ainakin oma periaatteeni on että vaihtoehdot pitää aina myös selvittää kun tällaista mittavaa uudistusta tehdään

mutta vielä pari sanaa tuohon matkustajatuontiin ja sen tavallaan harhaiseen korostamiseen tai pelkoon että kun meillä veroja korotetaan niin matkustajatuonti lisääntyy ja sieltä valtavasti viinaa rupeaa suomeen virtaamaan

esimerkiksi vihreän sertifikaatin osalta olen ihan samaa mieltä kuin ministeri että tämä perusvalinta on suomeen sopivampi kuin vihreä sertifikaatti ja siinä mielessä tämä valinta oli selvä

jo hieman aikaisemmin venäläiset hankkivat puolustusvoimien viestimaston läheisyydestä maa alueen ja rakensivat sinne hallin josta ei oikein kukaan tiedä mitä siellä hallissa tapahtuu

mutta sitten kysyin todellakin pitkältä riviltä asiantuntijoita olisiko ollut mahdollista ja voisiko olla vieläkin mahdollista se että olisikin vain tuo investointitukimalli

se miksi se maa alue on hankittu ja tehty se halli juuri siihen puolustusvoimien kannalta tärkeään paikkaan aiheuttaa aika lailla kysymyksiä ja epäselvyyttä

ja kaikki sanoivat ministeriön edustajaa lukuun ottamatta että se olisi mahdollista ja se olisi monella tavalla ei varmastikaan kaikilla tavoilla mutta monella tavalla jopa paljon selkeämpi yksinkertaisempi ja parempi

täälläkin se oli kyselytunnilla kerran esillä mutta ministerit olivat joko haluttomia kertomaan tai eivät tienneet asiasta mitään ja ainakin se että jos he eivät tiedä mitään tällaisesta asiasta on suorastaan huolestuttavaa

mielestäni tällaisen selvityksen tekeminen olisi nyt paikallaan riippumattomasti ei konkurssipesän toimesta se hoitaa tietysti sen konkurssipesän tästä toiminnallisesta puolesta

arvoisa rouva puhemies

se on tämän vajaan neljän vuoden aikana todella vahvasti hoitanut sen tehtävän mikä sille kuuluu

mutta yksi edustaja vieressäni siellä valiokunnassa kuiskasi että pitäisi tehdä valtionyhtiö joka ottaa tämän kotimaisen uusiutuvan energian haltuunsa ja alkaa tehdä niin kuin ministeriö on esittänyt kaivosteollisuuden osalta

meillä on yksityisiä laitoksia jotka saattavat tässä eun vaatimassa ankarassa kilpailuttamisessa johtaa tähän samanlaiseen tilanteeseen

vielä kun mietintö on yksimielinen ja perustuu markku hirvosen erinomaiseen työhön se on hyvä pohja nyt eteenpäin mennä

eli tällaisten kytkentöjen ja tarveselvitysten tekeminen on kyllä mielestäni hyvinkin perusteltua ja sitä kautta maanhankinnan säätäminen luvanvaraiseksi on paikallaan

mietin vaan että jos tarkastusvaliokuntaa ei olisi niin meillä ei olisi tätä raporttia ja hallitus lepäisi vielä veltompana kuin tällä hetkellä

ja näin ei saisi käydä kuin hallitukselle nyt kävi siis maan hallitukselle että koko pesä lankesi näin tärkeässä asiassa syliin

sekin olisi yksi malli eikä välttämättä hirveän huono mutta ymmärrän ettei esimerkiksi kokoomukselle käy sekään malli kun se on vastustanut näitäkin monia kohtia aivan käsittämättömällä tavalla

me tarvitsemme valvonnan ja siihen vahvat resurssit ja rangaistukset ja seuraamukset kuntoon niin kyllä siinä alkaa paljon tapahtua

siihen voi mennä kauan aikaa mutta jos se muuttaisikin niin sitten ostot lähtisivät ehkä käyntiin niinpäin että sieltä tulisivat nämä rahamiehet ostamaan suomea mutta täältä ei ehkä olisi sitten niin hirveän paljon ostajia sinnepäin

hallituksen esitys on hyvä ja peräti tarpeellinen ja kiireellinen mutta se ei kyllä poista ongelmia

yhteismarkkinoille ja rajojen täydelle avautumiselle me emme mahda mitään mutta se on yksi keskeinen syy tälle tavattoman sairaalle tilanteelle

sellainen systeemi luotiin maahan joka ei maaseudun kaukaisempien ihmisten turvallisuutta heidän omaisuutensa ja henkensä turvallisuutta enää takaa ja tässä mielessä koko ala olisi tutkittava uudelleen ja järjestettävä

mielestäni se vastavuoroisuus vaikka se on hyvä periaate ei ole ihan ehkä loppuun harkittua tässä

mielestäni parempi malli on se että pannaan kaikki luvanvaraiseksi ja suomen viranomaiset harkitsevat nämä mainitsemani tekijät jokaisen kaupan osalta erikseen

mutta voisi olla niin kuin ehkä saarijärven tapauksessakin olisi voinut käydä että lupaa ei olisi myönnetty jolloin paljon epätietoisuutta epävarmuutta polemiikkia olisi jäänyt syntymättä jos näin olisi voinut jo etukäteen tapahtua

sekään ei ole kyllä pitkällä aikavälillä tervettä että suomalaisten omaisuuden arvo nousee ansiottomasti kohtuuttomasti sen tähden että jotkut epämääräiset rahamiehet tulevat ostamaan hyviä paikkoja

eli nopeasti pitäisi päästä siihen ja näin kunnioittaa työttömien aktiviteetteja edes tämän verran

rossin aloitteesta että tässä sellainen kysymys herää voimmeko me tällä lailla rajoittaa suomalaisen myyjän oikeutta myydä omaisuuttaan kenelle hän itse haluaa

esimerkiksi kesällä hellekuukauden aikana saattaa olla useampi metsäpalo joissa omaisuutta tuhoutuu paljon ja ei silloin voi lähteä siitä että työttömät kärsivät siitä että ovat sammuttamassa arvokasta varallisuutta tuhoutumasta

siksi herra puhemies toivon että tämä lakialoite otetaan käsittelyyn ja sen rinnalla tehdään sitten minun toimenpidealoitteeni mukainen laki

mutta mitä tulee kännykkään niin harva katsoo elokuvaa tai jotakin pitempää ohjelmaa kännykästä ei se tule valtaamaan kotitelevisioita

mutta jos ei ole ihmisellä televisiota ei radiota eikä nettiä tällaisia ihmisiä meillä on paljon niin eivät he myöskään voi hätäviestejä vastaanottaa

mutta kyllä minä edelleen totean että budjettirahoitus on hallinnollisesti äärimmäisen helppo

tänään on tänä vuonna jo tänä vuonna hän teki tämän vuoden budjettiin te varasitte työllisyysmäärärahoja puolen vuoden tarvetta vastaavasti

eli te olette syyllinen siihen mistä edustaja uotila ihan oikein sanoi jos se syyllisyydeksi katsotaan

arvoisa herra puhemies

hallitus esittää veroasteikkoihin kevennystä tässä tilanteessa missä suomi on

tämä asteikkokevennys merkitsee kaikissa tuloluokissa verotuksen kevenemistä tai ainakin säilymistä nykytasolla

laxell täällä hivenen yllättäen sanoi ei tässä viedä toimistoista niitä yrittäjyyttä koskevia asioita niitten käsittelyä kauemmaksi päinvastoin

herra puhemies

mielestäni ja kristillisdemokraattisen ryhmän käsityksen mukaan ei nyt ole oikein vahvoja perusteita siihen että tuloverotusta erityisesti näissä suurissakin tuloluokissa kevennetään hallituksen esittämällä tavalla

kun työvoimatoimistojen tähänastinen tehtäväprofiili on enemmänkin ollut keskittyä työn välittämiseen tai työttömyyden hoitoon niin nythän työvoima ja elinkeinotoimistoille niin kuin nimikin sanoo tulee tämä elinkeinotoiminnan edistämistoimi jokaiseen toimistoon

tämä hallituksen kevennys merkitsee pienissä tuloluokissa noin tuhannen euroa kuukaudessa ansaitseville viiden kuuden euron kevennystä kuukaudessa ja suuremmissa tuloluokissa tietysti euromääräisesti huomattavasti enemmän

niille tulee entistä enemmän vastuuta ei pelkästään työttömien hoidosta ja työnvälityksestä vaan yleisen seudullisen elinkeinopolitiikan edistämisestä

kankaanniemikin jossakin asiassa on ja tässä hän on oikeassa mutta monet muut täällä ovat vielä enemmän oikeassa että mikäli tämä alkuperäinen tuottavuusohjelma todellakin menisi lävitse niin sehän tarkoittaisi kyllä kovaa karsimista täällä työvoima ja elinkeinotoimistoissa ja te keskuksissa

se lisää pienituloisten ostovoimaa ja nämä pienituloiset työssä käyvät ihmiset ja eläkeläiset ovat niitä jotka ovat kaikkein ahtaimmalla

selonteossa niin kuin täällä mietinnössäkin tämä sisäinen turvallisuus on ripoteltu tänne sisään ja se on tässä keskustelussa unohtunut lähes täysin

eli tältä pohjalta olisi syytä edetä

ministeri cronberg tietää että minä sanoin vuosi sitten kun hallituksessa käsiteltiin että minä en tätä tule koskaan hyväksymään

siinä mielessä pidän hyvin arvokkaana sitä mitä hallintovaliokunta on lausuntonsa ponteen kirjoittanut ja se edellyttää turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon jakamista tulevaisuudessa eri osiin ja näin sisäinen turvallisuus saisi sille kuuluvan aseman

valitettavasti hallitus jatkaa tätä epäoikeudenmukaista veropolitiikkaa edelleen ja näin siirtää myös sitten verorasitusta tuonne tasaverojen suuntaan

ja näin kyllä lähtikin tapahtumaan että alkoholin kulutus nousi ja kuolemantapaukset ja muut ongelmat kasvoivat merkittävästi

pitkälti toistatuhatta ihmistä irti muutamassa vuodessa on aivan mahdoton asia varsinkin tilanteessa jossa nyt työttömyyskin uhkaa lisääntyä ja tilanteessa jossa työ ja elinkeinohallinnon rooli muuttuu niin kuin äsken sanoin pitkällä tähtäyksellä uskon että se muuttuu demografiavinoumasta johtuen enemmänkin sen työvoiman hankintaan ja kouluttamiseen kurssittamiseen ja elinkeinoelämän tarpeitten tunnistamiseen ja niihin tarpeisiin vastaamiseen sillä organisaatiolla mitä työ ja elinkeinotoimistot paikallisesti merkitsevät

hallitus heräsi siihen nyt sitten tällä kaudella ja on nyt esittänyt kolmannen korotuksen ja on oltava siitä kiitollinen että näin on tehty

täällä on tarkasteltu terrorismia järjestäytynyttä rikollisuutta rajaturvallisuutta väestökysymyksiä suuronnettomuuksia verkkoturvaa ja niin edelleen

en näe kieltolakia enkä muitakaan sellaisia rajoituksia sinänsä käyttökelpoisina mutta yhdyn kyllä esimerkiksi siihen että ravintoloitten aukioloa arkiöinä ja muutoin öisin on syytä harkita onko se todella tarpeen ja kansanterveyden ja työvoiman ja muun kannalta viisasta ja perusteltua

nämä ovat todella vakavia asioita ja olisi tietysti mielenkiintoista kuulla pääministeriltä voitaisiinko jakaa jopa kokonaan erillisiksi sisäisen turvallisuuden selonteko ja tämä ulkoisen ja sotilaallisen turvallisuuden puoli jotta nämä sisäisen turvallisuuden kysymykset saisivat niille kuuluvan arvon

elikkä meillä on ministeri cronbergin kanssa yhteinen tahto ministeriössä siitä että me emme hyväksy sitä vuosi sitten hyväksyttyä tuottavuusohjelmaa ja me luotamme vahvasti siihen että me kykenemme siitä erittäin merkittävästi vähentämään siinä kisassa mikä käydään joidenkin aikojen kuluttua

päivältä

tämä on tietysti aika harvinaista että ministeri sanoo täällä niin että ei sitoudu siihen sen jossakin kyläpuheissa voi sanoa mutta täälläkin väittää että ei sitoudu siihen mitä hallituksen virallinen asiakirja sanoo mutta näin se nyt vaan on

yhteisvastuun tiellä nyt ollaan

entinen pääministeri esko aho tässä jokin aika sitten totesi että eu on epäonnistunut siinä pahasti että se on tarttunut kaikkiin pieniin asioihin ja on ollut aika saamaton näissä todella isoissa asioissa

on selvää että integraatio on nyt niin syvällä kuin se voi olla vastataanhan nyt toinen toistemme velvoitteista

minä en ja ja myöskin ymmärrän että ministeri cronberg puhuu varmaan kohta puolestaan me emme voi sitoutua siihen alkuperäiseen esitykseen ja tämä on monta kertaa tehty hallituksen sisällä selväksi että sitä pitää tarkistaa ja näin tullaan tarkistamaan

herra puhemies

viisasta olisi varmaan vaieta tällaisessa asiassa joka on aika vaikea ja tieteellinen ja periaatteellinen mutta kun tänne on valittu niin täällä on kantaa otettava jokaisen ja lopulta äänestettävä sitten toivottavasti valiokunnan viisaan harkinnan jälkeen tehdyn mietinnön pohjalta kun täällä äänestykseen joudutaan

niissä tarvittaisiin aivan uutta otetta

en halua sanoa niistä yhtään mitään mutta merkittäviin tarkistuksiin uskon näin pystytään kyllä ja niitä tullaan tekemään koska jos mentäisiin siinä alkuperäisessä muodossa niin se olisi sitten raju menetys

tämä kanta on aika viisas että saksalaiset ja ranskalaiset olisivat pelastaneet omat pankkinsa mutta nyt mentiin yhteisvastuussa niin kuin puhemies toteaa pelastamaan suomalaisten veronmaksajien rahoilla

hallitus on kyllä selonteossaan tämän näkökulman unohtanut ja edelleen antaa mennä vaan kaikkien asioiden sinne entistä enemmän brysselin byrokratian hoidettavaksi

perkiön kanssa mutta nyt onnittelut tästä

herra puhemies

herra puhemies

tämä geeniteknologia ja muuntogeenikysymys on ainakin minulle henkilökohtaisesti tällainen hyvin periaatteellinen kysymys

herra puhemies

ja sen verran muistelen sitä ahon hallituksen aikaa että se sai myös niin kuin sipilän hallitus nyt täysin konkurssikypsän talouden edeltäjältään holkerinliikasen hallitukselta

hallitus lupasi jos työmarkkinoilla olisi syntynyt tämä raamisopimus sen tueksi jäädyttää veronkorotukset tuleville vuosille

mutta tälle koko maakunnan kattavalle toimistolle tai yksikölle tulee erikseen niille paikkakunnille missä tällä hetkellä työ ja elinkeinotoimintoja on toimisto nimikkeellä olevat täyden palvelun servicet täyden palvelun yksiköt ja ne erikoistuvat johonkin

nyt on strategia jossa on yksityiskohtaisia toimenpiteitä joiden taakse ei näytäkään niin vaan löytyvän edes hallituspuolueista yhtenäistä linjaa

pitäisi todella keskittyä suuriin eurooppalaisiin ylikansallisiin asioihin ja niissä saada tuloksia aikaan

lähtökohta on se että kun luoja loi tämän ympäristön missä me saamme elää hän totesi että hänen tekonsa olivat hyvät

samanaikaisesti pääministeri pietarsaaressa vaati että pitää maksaa niin sanotut sotakorvaukset eli rikkaat panna maksamaan lisää veroja

kaikki oli romahtamassa ja silloin ryhdyttiin tekemään uudistuksia ja ahon hallituksessa jonka veropoliittisessa ministeriryhmässä olin puhemies pekkarisen kanssa valmistelimme tulo ja varallisuusverouudistuksen arvonlisäverouudistuksen kiinteistöverouudistuksen ja myös pääoma ja yhteisöverouudistuksen

ydinvoimakanta turvekanta ja nämä pohjoisen altaat jakavat voimakkaasti mielipiteitä

ja kun ne olivat hyvät ihmiset toki ovat pilanneet sitä monella tavalla niin kuitenkin tämä perusta on hyvä ja sitä ei tarvitse keinotekoisesti lähteä muuttamaan ja jos ja kun lähdetään muuttamaan ollaan hyvin herkästi arveluttavalla tiellä

kyllä tältä osin hallituksen strategia on aika hataralla pohjalla

kankaanniemen ja minun tuntemaa maakuntaa hyvin tässä mielessä jyväskylän toimiston servicen kaiken kaikkinensa ei tarvitse olla ihan samanlainen kuin esimerkiksi saarijärven tai jämsän

hallituksen linja jäi vähän epäselväksi

onko hallitus valmis tähän veronkorotuslinjaan jota pääministeri lupaa vai onko se valmis sitoutumaan siihen että ei kiristetä palkkaveroja kenenkään osalta

se on lavea kuin pohjanmaan pellot ja tarvitaan selkeitä linjauksia hallitukselta milloin nämä todella toteutetaan ja ovatko esimerkiksi vihreät näiden takana mitä tänne on kirjoitettu kun puhuvat aivan eri tavalla

kun on yksi toimisto ja sen ison toimiston sisällä toimii useampia toimistoja voidaan vastuita jakaa vähän tehtäviäkin jakaa ja saada tässä mielessä tämmöinen hyvin toimiva palvelukokonaisuus aikaan

tätä on perusteltu myös erityisesti menneinä aikoina sillä että geenimuuntelulla saadaan ruokaa kaikille maailman kansoille jokaiselle

tämä olisi hyvin tärkeää ja mielenkiintoista tietää varsinkin siltä näkökulmalta miltä pohjalta hallitus nyt suunnittelee tulevaa veropolitiikkaansa

arhinmäestä ei kannata välittää mutta vihreistä jotka ovat kokoomuksen kanssa samassa hallituksessa ja kun ministeri pekkarinen on onnistunut tuomaan tällaisen strategian niin siitä on annettava tunnustus

meillä myös tästä on ministeriössä ja meidän hallinnossamme aika laajalti yhteinen käsitys jopa niin että nykyisissä työvoimatoimistoissakin ne ovat vielä työvoimatoimisto nimikkeellä ja te keskuksissakin hyväksytään tämä laajasti vaikka siellä on sellaisia henkilöitä joitten tuoleja tämä saattaa ainakin nimikkeellisesti koskeakin kun ei oo niinku niuvan vanhan vanhoja nimikkeitä välttämättä ihan kaikille ei enää tule

mutta tänä päivänä ei näin enää näytä väittävän oikeastaan kukaan eli geenimuuntelu ei ole maapallon ihmisten ja ihmiskunnan ruokahuollon ratkaisu

veropohjaa laajennettiin valtavasti ja verokanta pantiin tietoisesti siinä vaiheessa hyvin alas jotta saadaan maan talous kääntymään eli yrityksille pääomahuolto kuntoon niiden talouden pohja kuntoon joka oli edelliseltä vuosikymmeneltä siirtynyt täydellisessä rapakunnossa siihen tilanteeseen

kun vanhasen ensimmäinen hallitus kuntaministeri mannisen johdolla avasi paras hankkeen eli kunta ja palvelurakennehankkeen noin viisi kuusi vuotta sitten avattiin ovi melkoiselle projektille tässä maassa

se että tähän liittyy riskejä kun tällä tiellä edetään on aika vankasti todistettu ainakin minun mielestäni ja siihen liittyy myös sitten vahva kaupallinen näkökulma

mutta sitten tämä toinen puoli eli juuri maaseutua koskeva osa tässä on se mikä erityistä huolta aiheuttaa palvelujen turvaaminen siellä edes kohtuullisella tasolla

täällä on monsantosta puhuttu paljon ja tästä bisneksestä johon tämä tekninen kehitys antaa mahdollisuuksia

tässä tilanteessa onnistuimme erittäin hyvin koska pääoma ja yhteisövero alkoi tuottaa voimakkaasti valtiolle verotuloja ja samanaikaisesti yritysten taseet alkoivat korjaantua ja noustiin siitä

ja kun on ruoasta ihmisten tai eläinten ruoasta ja siitä ketjusta kysymys mielestäni siellä pitäisi olla äärimmäisen varovainen näiden riskien ottamisen suhteen ja myös sen että kaupalliset tekijät määräisivät eli jonkun tuottajan taloudellinen hyöty ja niin edelleen

miten te näette tämän julkisen tuen nimenomaan valtion tuen sille liikenteelle

kunnat ja erityisesti nämä maaseutukunnat joissa nämä ongelmat ovat ovat kyllä nyt niin ahtaalla eikä mitään valoa ole pitkälläkään tähtäyksellä niiden taloudessa näkyvissä

kuntasektorilla kuitenkin euro vaikutti tai eurojen puute vaikutti niin että kuntaliitoksia syntyi viime vuosina kohtalaisen paljon ja kuntamäärä putosi yli sadalla

tämän lisäksi näitä palvelupisteitä tulee sellaisille paikkakunnille joissa ei tällä hetkelläkään välttämättä ole täyden palvelun työvoimatoimistoa ja niiden palvelupisteitten rakentamisessa noudatetaan tätä selvitysmies kietäväisen ideaa ja ajatusta tämmöisestä monitoimisesta yhteispalvelupisteestä

tarvitaan laajempia hartioita jotta se palveluvarustus edes kohtuullisena pidetään tämän liikenteenkin osalta